pääministeripuolue kokoomus on profiloitunut porvareiden ja yrittäjien puolueena

mieleeni ei kuitenkaan tule äkkiseltään kovinkaan montaa konkreettista toimenpidettä joilla olisitte pienyrittäjien asemaa parantaneet

jos todellisuudessa jotain säästöjä koulupuolelta halutaan hakea ja miksei haluttaisi on otettava esille pakkoruotsin poistaminen

osinkoveroa voitte veivata ees sun taas mutta sillä ei ole vaikutusta niiden tuhansien yrittäjien ongelmiin joita he päivittäin kohtaavat valtiovallan taholta

kyseessä on oppiaine johon kulutetaan suhteettomasti voimavaroja mutta samalla kieli jota käytännössä kukaan ei opi sillä tavoin että sillä mitään kielivähemmistön oikeuksia pystyttäisiin turvaamaan

oppia voisi ottaa esimerkiksi etelänaapurimme viron yritysveromallista sekä alvillisen toiminnan alarajan nostosta

samalla tämä ruotsin opiskelu syö resursseja maamme talouskasvun kannalta tärkeämpien kielien opetukselta ja tämänhän on jo elinkeinoelämän keskusliittokin todennut

arvoisa puhemies

oma henkilökohtainen näkemykseni on se että tämä oppivelvollisuuden ikärajan nosto on kohtalaisen järkevä toimenpide

se ei maksa välttämättä kovin paljon sillä suurin osa opiskelijoista pyrkii näistä lakkautetuista kouluista huolimatta jatkamaan opiskelua peruskoulun jälkeen jo muutenkin mutta toisaalta tämä saattaa auttaa niitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria jotka yleensä peruskoulun jälkeen opintonsa lopettavat

eikö valtion sijoitustoiminnasta vastaavilla ole ymmärrystä it alasta

mutta siitä huolimatta kannatan tätä edustaja soinin epäluottamuslause esitystä

tässä eu direktiiviin pohjautuvassa hallituksen esityksessä halutaan velvoittaa vastaanottokeskukset huomioimaan majoitettavien ikä ja sukupuoli

tämä haiskahtaa hieman samalta kuin esimerkiksi nämä vaatimukset omista uimahallivuoroista uskonnollisiin syihin vedoten

ei kai tämän kirjauksen taustalla vain ole halu myötäillä tällaisia pohjoismaisen tasa arvoperinteemme vastaisia sukupuolierottelukulttuureja

panostukset liikenneratkaisuissa uudellamaalla nähdään maakunnissa usein syrjivänä aluepolitiikkana mutta todellisuudessa eteläiseen suomeen satsattu euro hyödyttää koko maata kokonaisuudessaan enemmän kuin mihinkään muualle satsattu siltarummun korjaus

kaakkoissuomalaisena tiedän hyvin mikä merkitys esimerkiksi nopealla tieyhteydellä joka justiinsa on valmistunut täältä pääkaupunkiseudulta vaalimaalle on myös esimerkiksi meille kotkan seudulla

suoraa raideyhteyttä rantaa pitkin helsingistä itään saamme edelle

edustaja wallin sillä pois saavat edelleen odottaa

arvoisa puhemies

edustaja komi tuossa edellä jo hyvin pitkälti puhuikin siitä mistä ajattelin itse kysäistä myöskin mutta jatketaan sitten vaikka tuosta kehitysavusta joka on toinen teema tässä ollut

näkemykseni mukaan tässä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa jossa suomi itsekin joutuu hoitaakseen näitä omia asioitaan täällä ottamaan lisää velkaa näitä kehitysapumäärärahoja ei tulisi enää kasvattaa

kenialainen taloustieteilijä james shikwati on jo useita vuosia sitten todennut että kehitysavun iso ongelma kehitysmaissa on se että heidän oma tuotantonsa ja oma talouskasvu kärsivät siitä että tulee halpaa tuotetta ilmaiseksi jaettavaksi köyhille

nämä monien kehitysmaitten rakenteet eivät pääse muuttumaan mihinkään ja ainoa vaikutus on lähinnä se että tulevaisuudessa vaan tulee olemaan sukupolvi toisensa jälkeen lisää avustettavia

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

edustaja kurvinen muutamalla sanalla tuossa puhui ennakkoluulottomuudesta ja arktisesta alueesta kaikkine mahdollisuuksineen

en ala tästä aiheesta nyt sen pidempään puhua mutta todellista ennakkoluulottomuutta olisi jossain vaiheessa tulevaisuudessa venäjän kanssa aloittaa keskustelut mahdollisesti sitten siitä josko voisi mahdollisesti vuokrata tai ottaa käyttöön petsamossa olevan liinahamarin sataman

hallitus on minun mielestäni hyvin hienosti ja erinomaisesti huomioinut nyt ne liikenteelliset puutteet joita meillä kaakkois suomessa on ollut

joku ehkä voisi syyttää ministeri häkämiestä siltarumpupolitiikasta ja kotiinpäinvedosta mutta itse en tätä usko vaan nyt on todella huomattu se että kaakkois suomi on koko suomen elinkeinoelämän pääsuoni

tällä kyseisellä väylällä on paljon rekkaliikennettä sataman ja rajan välillä ja siihen nähden kuinka paljon siinä on potentiaalia ja kuinka paljon käyttöä se tie on liian huonossa kunnossa

arvoisa herra puhemies

meillä kotkassa vuodesta toiseen kaikkein parhaat arvosanat tulevat kotka svenska sam skolasta joka on ylivoimaisesti pienin koulu koko alueella ei pelkästään kotkassa olevista lukioista vaan myös koko lähialueella ja se valtakunnallisestikin pärjää erittäin hyvin

etenkin kun on verrattu sitä miten nämä samat oppilaat ovat pärjänneet aiemmin ja sitten kun he kirjoittavat ylioppilaiksi minkälaisia tuloksia tulee niin on valtava ero ollut siinä kehityksessä

kun tätä on sitten tutkittu ja selvitetty mistä tämä johtuu niin nimenomaan pienet opiskelijaryhmät pienet luokkakoot ja koko sen koulun pienuus on aina todettu käytännössä selittäväksi syyksi sille minkä tähden juuri siitä koulusta tulee hyviä oppimistuloksia

arvoisa puhemies

ministeri hautalalta kysyin jo aiemmin syksyllä tätä samaa asiaa ja nyt kysyn miten tämän kanssa on nyt edetty

eli olen ollut huolissani jo hyvin pitkään siitä että suomi antaa kehitysapua sellaisille maille jotka puolestaan itse sitten myyvät näitä omia viljelysmaitaan ja muita alueitaan esimerkiksi kiinalaisille ja saudeille ja sitten samalla siirtävät paikallista väestöä usein joitain alkuperäiskansojakin vielä sieltä jonnekin slummeihin asumaan

onko nyt sitten näiden parin kuukauden aikana käyty keskusteluja näitten kehitysmaiden kanssa siitä onko tämä moraalisesti kestävää peliä

ja miten on onko käyty keskusteluja kiinan saudi arabian ja intian kanssa jotka tätä harrastavat

öljyn ja kaasun kuljetukset suomenlahdella lisääntyvät vuosi vuodelta

varuskunnan lopettaminen kotkasta on tässäkin mielessä hölmöä hommaa sillä armeijalla olisi kapasiteettia auttaa tällaisessakin tapahtumassa

eikö tämä olisi vihreidenkin turvallisuusdoktriinin ja uhkakuvamaalailun mukaista politiikkaa että kotkan saaristossa toimiva varuskunta säilytettäisiin

edelleen haminakotka suursatama on noussut tärkeimmäksi tekijäksi maamme idänkaupan kannalta

joulun ja uudenvuoden tienoilla saimme seurata kuinka etelä koreaan matkalla olleen laivan konteista löytyi patriot ohjuksia

arvoisa puhemies

edustaja kantola tuossa hetki sitten kysyi mihin perustuu tämä oletus siitä että turvapaikanhakijoitten määrä on vähenemässä

tämän lisäksi toki kotkassakin on verraten suuri ruotsinkielinen vähemmistö ja meillä on nykyisinkin esimerkiksi ruotsinkielinen lukio vaikka emme vielä kaksikielinen kunta olekaan

eli tästä se lähinnä johtuu että nyt tulee vähemmän turvapaikanhakijoita kuin aikaisemmin ja tuossa omassa puheenvuorossani muutama tunti sitten esitinkin että tämä turvapaikanhakijoiden saama rahallinen toimeentulotuki voitaisiin korvata kokonaan lähinnä majoitus ja ruokapalveluna hallitukselle vinkiksi

kielilaki nimittäin edellyttää että ruotsia äidinkielenään puhuvien on saatava käydä asepalvelus omalla äidinkielellään

esitän että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin jotta dragsvikin varuskunnassa tällä hetkellä olevat toiminnot siirrettäisiin kotkan rannikkopataljoonalta vapautuviin tiloihin

toivon että meidän kylän oma poika elinkeinoministeri jyri häkämies ja puolustusministeri stefan wallin nyt kuulevat puheenvuoroni ja ottavat vaatimukseni huomioon

arvoisa herra puhemies

onkohan hallituksessa käyty keskustelua siitä että näistä poliittisille nuorisojärjestöille ja miksei muillekin poliittisille järjestöille myönnetyistä avustuksista voitaisiin luopua tyystin

arvoisa herra puhemies

metsät ovat täynnä haaskoja jo ihan luonnostaankin joita siellä liikkuvat metsästäjät osaavat käyttää ja tietävät missä ne ovat

arvoisa herra puhemies

mutta nyt edustaja koprakin innostui

tuli nimittäin vielä mieleen sellainenkin esimerkkitapaus että entäpä jos jollakulla henkilöllä on omalla pihallaan tai siinä lähipiirissä jotain karhulle sopivaa ravintoa ja jos karhu tämän seurauksena sitten saapuu pihalle tai pihan välittömään läheisyyteen ja aiheuttaa siinä vaaratilanteen

tällaisessa tapauksessahan ihminen saattaa joutua ampumaan tämän karhun ikään kuin itsepuolustukseksi ja tämä sitten monta kertaa herättää kysymyksen oliko itsepuolustusta vai ei

on mielestäni aivan käsittämätöntä että tässä sitten annetaan ikään kuin kuvaannollisesti lisää aseita niille jotka suhtautuvat metsästykseen vihamielisesti että tälle itsepuolustukseksi karhun ampuneelle tulisi sitten ehkä mahdollisesti rikosseuraamuksia sen seurauksena että karhu on tunkeutunut pihapiiriin

eli kannatan kyllä lämpimästi edustaja hongiston esitystä siitä että palautetaan valmisteluun

hallituksen kuntauudistus on muodostamassa nykyisen kielilain vastaisesti eteläiseen kymenlaaksoon uuden kaksikielisen kyminsuun kaupungin

milloin minut reservin sissikersantti eerola milloin minut kutsutaan kertausharjoituksiin opettelemaan näiden korvaavien asejärjestelmien käyttöä kun en osaa sotia muuta kuin näillä kielletyillä aseilla

on täysin selvää että hallitusohjelman tärkeimmät taloudelliset tavoitteet velkaantumisen taittumisesta työllisyysasteen nostosta ja työttömyyden laskusta eivät tule tämän hallituskauden aikana toteutumaan

kaiken lisäksi hallitukselta puuttuvat sekä keinot että myöskin selkeä näkemys ja ideologia jolla yrittäjyyttä edistettäisiin ja jolla maahamme saadaan enemmän talouskasvua sekä työpaikkoja

perussuomalaisten budjettivastalauseen kasvua työllisyyttä ja hyvinvointia parantavia muutosehdotuksia voikin aivan vapaasti hallitus lainata käyttöön kun omat konstit eivät tunnu riittävän

uskon aivan vilpittömästi että esittelemämme kasvu työllisyys vero energia turvallisuus ja hyvinvointipaketit auttaisivat tässä tilanteessa

tämän työllisyyspakettimme tavoitteena on nostaa työllisyysasteemme sille samalle tasolle millä olen sen huomannut muissakin pohjoismaissa olevan kun siellä pohjoismaiden neuvoston kokouksissa olen vieraillut

tämä kompensoitaisiin korottamalla siihen väliin jäävien ikäluokkien maksuja eli itseni ikäisten koska me saamme töitä yleensä helpomminkin

tällä toimenpiteellä säästyneet rahat käyttäisimme suomen työllisyyden ja talouskasvun moottorin eli pk sektorin tukemiseen

olisimme valmiita lisäämään rahaa niin vanhustenhoitoon omaishoitoon kuin myös lasten nuorten ja perheiden tukemiseen

lastensairaalaan kerätään rahaa lahjoituksilla mutta täällä on tänäänkin kuultu kuinka hallituspuolueitten edustajat puolustelevat kehitysavun maksamista valtionvelkaa lisäämällä